arvoisa puhemies

edustaja viitanen puhui verotuksen progressiivisuudesta

ihmettelen syvästi että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on asian takana

olen tainnut tässä salissa ääneen lausua että ensi vuoden puolella tulen tutkailemaan mitkä ovat mahdollisuudet ja paljonko se tulee maksamaan että myös kunnallisvero laitettaisiin progressiiviseksi

esityksen takana olevan hallituksen ohjelmassa puhutaan arvostavasta henkilöstöpolitiikasta ja toimivasta yhteistyöstä henkilöstöjärjestöjen kanssa

arvoisa herra puhemies

korhonen

miltä tuntuu tämän asian jota te äsken kysyitte varmasti ratkaisee suomen kansa ja suomen kansan enemmistö on tiettyä mieltä niin kuin tässä ruotsi kysymyksessä

koskinen

onko arvostavaa henkilöstöpolitiikkaa se että ruokahuollon työntekijöiden palkkoja tullaan alentamaan merkittävästi

arvoisa puhemies

aluksi totean että valtiovarainministeri ilmoituksen mukaan ei käytä verkkosukkia mutta melkoisiin saappaisiin te olette edellisen valtiovarainministerin jälkeen astuneet

kysymys kuuluu kun varsinkin tukipuolella hallinnossa kaikissa sairaanhoitopiireissä palkat ovat hieman eri tasolla ja nyt kun suoritetaan viiden maakunnan palkkojen harmonisointi niin se maksaa rahnaa aika paljon

pitäkää vähintään sama linja

kurvinen ne

varsinainen kysymys kuuluu

pienituloiset jäisivät lähes verotta ja mitä suuremmat tulot sitä enemmän kunnan ja seurakunnan kassaan kilahtaisi euroja

kurvinen poissa

muutoin saatetaan päätyä senkaltaiseen lopputulemaan jossa todetaan että kappas vaan yhtiön osakkeiden omistus onkin siirtynyt kansainvälisille toimijoille

palkat nostettiin kalleimman palkkatason omaavan kunnan eli jyväskylän tasolle

eli kyllähän suomen valtio eri kohteisiin kohdentaa merkittävästi rahaa ruotsinkielisille suhteessa siihen mitä pitäisi tehdä meidän ainoastaan suomalaisten hyväksi

kymäläinen

kärnä poissa kääriäinen

lausla

se on iso summa ja sille olisi koti suomessakin käyttöä

mitä aiotte tehdä jos aiotte suomen nettojäsenmaksuosuuden alentamiseksi eussa tulevina vuosina

lehtomäki poissa

otin tänään yhteyttä omaan hoviparturiini joka on leikannut minun harmaantuvia hiuksiani tässä jo nelisenkymmentä vuotta ja selostin hänelle puhelimessa lakiehdotuksen sisällön ideaa ja ajatusta koskien nimenomaan parturi ja kampaamotoimintaa

eli

kyllä minä tulin hänen linjoilleen siinä mielessä että lakiehdotus hänen mielestään on hyvä ja näin ollen rohkenen toivoa että ainakin tältä osin esitys etenisi

n ohella pois

mattila pois se on

arvon puhemies

olen ollut jo kymmenkunta vuotta tietoinen että kunnallisvero on osittain progressiivinen

elettiin ennen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hän korosti sitä että kun nuori henkilö mies tai nainen menee töihin hänen palkkansa pitää olla pieni tai kohtuullinen ja sitten vuosien saatossa se nousee

mä

mutta tämä kokoomuksen linjahan toteutui tässä salissa myöskin sosialidemokraattien toimesta kun puolustusvoimien ravintohuolto privatisoitiin yksityistettiin

minä edustaisin näkemystä arvoisa edustaja sasi ja kumppanit ketkä olette täällä tärkeillä paikoilla että nyt ensi vuoden aikana pohtisitte ihan aikuisten oikeasti varallisuusveron palauttamista

oinonen

tässä mielessä tämä käsiteltävä asia edustaa kohtuullisen vaatimatonta rahasummaa verrattuna tähän

arvoisa herra puhemies

tässä ajassa kun pieniä ja keskisuuria yrityksiä puhumattakaan suurista yrityksistä hyvin usein myydään eteenpäin ja ne siirtyvät toisiin maihin uusien pienyritysten saaminen suomeen on erittäin tärkeää

kuntien valtionosuuksien vähennykset ovat pääsyy ryhmäkokojen kasvuun ja oppilashuollon laiminlyönteihin

olen ymmärtänyt niin että eri kunnissa varsinkin kaupungeissa elinkeinoasiamiehet suorastaan yllyttävät työttömäksi jääneitä ammattilaisia perustamaan oman yrityksen

arvoisa puhemies

jos tätä arvonlisäveron alarajaa nostetaan niin kuin tässä lakiehdotuksessa on todettu niin olen aivan varma siitä että tämä entistä paremmin auttaa tulevia uusia yrittäjiä sekä on toimiville yrityksille melkoinen helpotus

ihan muutama sananen tästä keskustelusta

suomalaisten kirjailijoiden asema muihin pohjoismaihin verrattuna on heikko etten sanoisi suorastaan surkea

ilmeisesti me kaikki miehet käymme vähintään kerran kuukaudessa parturissa ja ainakin minun parturi kotikylässäni sanoi että sen joutuu laittamaan hintoihin mikä taas vaikuttaa tiettyihin asioihin

rauhala poissa

myytyjen kirjojen lisäksi ovat niin sanotut lainauskorvaukset merkittävä osa kirjailijoiden tuloista

kun niitä tilintarkastusasioita on aikoinaan hoidettu ja tehty niin kiinteistöverohan on kaikista kiusallisin vero sille kuntalaiselle joka omistaa sen omakotitalon taikka näin poispäin

kirjailijoiden saamat lainauskorvaukset ovat merkittävästi jäljessä pohjoismaisesta tasosta joten niiden tasoa on voimakkaasti korotettava

myöskin asunto osakkeessa se vaikuttaa

pääministeri stubb puhuitte luottoluokituksesta edustaja sasi kolmesta asta

minäpä teen tässä rohkean ehdotuksen suomen luottoluokituksen nostamiseksi an viidenteen potenssiin eli viiteen ahan

sinnemäki

kun tässä tämän salin hiljaisena edustajana olen kuunnellut tätä ajoittain erittäin värikästäkin keskustelua niin minä kuitenkin nyt ymmärrän kaikki ymmärtävät mitä edustaja tolppanen tarkoitti näillä kissanpäivillä

soinin poissa soini

meillä keskeisessä suomessa on parina kolmena vuonna tullut thaimaasta marjanpoimijoita ja he ovat kuukauden kahden aherruksella saaneet sellaisen summan rahaa kasaan että se vastaa heidän vuoden palkkaansa thaimaassa

arvoisa puhemies

suutari

jos en aivan väärin muista niin ensi vuoden budjetissa on reipas miljardi riihikuivaa rahaa osoitettuna kehitysmaihin ja eräisiin muihin apua tarvitseviin maihin

joku käytti ilmaisua että nämä poimijat suomessa ollessaan tätä viime kesää lukuun ottamatta ovat olleet niin kuin kolmannessa taivaassa

eli hyödynnettäisiin suomalaista teollisuutta vaateteollisuutta elintarviketeollisuutta tämmöistä elementti ja talonrakennusteollisuutta viemällä näitä tuotteita näihin kehitysmaihin

arvoisa puhemies

tällöin tämä raha jäisi kotimaahan saisimme yrityksille töitä ja yritykset tietysti työllistäisivät suomalaisia saataisiin verotulot jäämään kotikuntiin seurakuntiin ja valtiolle

hallitus toteaa esityksensä yleisperusteluissa

eläkkeiden indeksiturvan tavoitteena on varmistaa eläkkeelle siirtyvän henkilön aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä sekä maksussa olevan eläkkeen ostovoiman säilyminen

toisaalta ymmärrän että savimajojen sijaan tämmöinen kunnon talo on paljon parempi ja lisäksi koulurakennukset voidaan tehdä vähän paremmiksi kuin tänä päivänä on koska siellä tuiskut ja tuulet kuitenkin on

onko tässä ajatuksessa arvoisa ministeri mitään järkeä

on hyvä edustaja kalliorinne että salista löytyy henkilöitä edustajia jotka pitävät huolta myöskin vähäväkisestä väestöstä ja köyhistä

tästä leikkauksesta ei yksityisten eläkeyhtiöiden joita on kuusi kappaletta osalta kerry valtion kassaan senttiäkään

viertä

edellä luetelluista vammaisjärjestöistä ovat lakialoitettani kommentoineet seuraavat järjestöt

tämä jollain tavoin onnistuu valtionverotuksessa mutta kuntapuolella pitäisi tehdä mielestäni merkittävä remontti

hengitysliitto heli totesi muun muassa että on myös pitkäaikaissairaita jotka ovat vahvasti vajaakuntoisia tarvitsevat oikeuksiensa ja etujensa valvontaa vammaisvaltuutetulta ja että aloite on kannatettava

se että kunnallisvero valtionverotuksen tapaan tulisi myöskin progressiiviseksi

malli

näkövammaisten keskusliitto ry haluaisi laajentaa lakialoitteen toimialapykälää jotta se kattaisi kaikki elämänalat myös työelämän

tästä perussuomalaisten kannasta

liitto toteaa muun muassa että lakialoite liittyy olennaisesti ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointiprosessiin

vammaisjärjestöt ovat pitkään vaatineet ykn vammaissopimuksen ratifiointia ja sitä valvovan instanssin perustamista maahamme

ensinnäkin eräs yleinen asia joka koskee näitä lisätalousarvioita mutta myöskin varsinaista eduskunnan budjettia on se mistä olen tässäkin salissa muistaakseni puhunut mutta jonkun sanan myöskin lausunut valtiovarainvaliokunnassa

kuuloliitto ry ehdottaa että vammaisvaltuutettu sijoitettaisiin organisaatiossa eduskunnan alle kuten oikeusasiamiehen toimisto ja ihmisoikeuskeskus

näin ollen kun tämän rajan alapuolella on paljon kansalaisia muun muassa omaishoitajat he saisivat nykyisen pienen palkkionsa puhtaana käteen

se on se että vaikka meidän lainsäädäntömme työjärjestys sallii ja taitaa perustuslakikin sallia että tässä talossa voidaan harrastaa niin sanottua nettobudjetointia niin minusta tämä bruttobudjetointiperiaate olisi kuitenkin selkeämpi ainakin näin uuden kansanedustajan kannalta

tämä meidän mielestä perus ja perussuomalaisten mielestä määrärahojen leikkaukset rapauttavat puolustuskykyä

vammaiset henkilöt lähiomaisineen muodostavat maassamme laajan väestönosan jonka osalta ollaan yhtä mieltä siitä että he oikeutetusti ovat yhteiskunnan tuen erityisessä tarpeessa

eli mentäisiin siihen suuntaan että tutkittaisiin onko tässä maassa minkäänlaisia mahdollisuuksia siirtyä kunnallisverokäytännöstä tähän esittämääni tapaan

tähän on syynä muun muassa varusmiesten maastovuorokausien merkittävä laskeminen nykytasosta sekä reserviläisten kertausharjoitusten riittämättömyys

meillä on satoja julkisia rakennuksia joissa henkilökunta ja kouluissa oppilaat ja opettajat kärsivät homeongelmista

totta kai se vaatii laskelmia ja totta kai siinä suurituloiset maksavat enemmän kuin pienituloiset tämä on ilman muuta selvää mutta tällaista asiaa arvoisa puhemies tässä verokeskustelussa halusin nostaa esille

ikävintä on että heitä pompotellaan luukulta luukulle koska heidän asioidensa hoito ei näytä kuuluvan yhdellekään valtion viranomaisista